täällä kokeillaan ihan liian vähän

varsinkin suomi on tyypillisesti tämmöinen varman päälle pelaamisen kulttuuri varman päälle pelaamisen yhteiskunta missä on korostettu virkavastuuajattelu ja virheiden välttämisen kulttuuri

edustaja torniaisen kysymys ei myöskään kuulu toimialaani mutta koska olin edellisessä hallituksessa asuntoministerinä muistan että siihen aikaan aloitteestani siirrettiin tiettyjä poikkeamislupia maaseuturakentamisessa ely keskuksilta kunnille mikä varmaan osaltaan vaikutti ja tehtiin erillisiä projekteja kyläkaavoituksen osalta

sen sijaan että muutamme koko systeemin aina kun haluamme tehdä jotain muuta niin välillä kannattaisi ihan oikeasti kokeilla kuitenkin siten että kokeilusta ei väistämättä seuraisi se että siitä tulee sitten pysyvä olotila

olen lähettänyt siitä kirjeitä valtiovarainministeriöön ja sata komitean perusturvakomitean työryhmän puheenjohtaja soininvaaralle ja muille pitkin poikin

vaikka täällä varmaan on kutakuinkin kaikki älykäs tästä aiheesta jo sanottu niin aihe on sen verran lähellä sydäntäni että ajattelin muutaman sanan käydä minäkin sanomassa

arvoisa puhemies

tässä yhteydessä haluaisin palauttaa mieliin sen että kysymys on edellisen strategian päivityksestä jonka keskeinen sisältö on se että olemme hyvin uralla kaikkien eu sitoumustemme osalta niin päästövähennysten osalta uusiutuvien lisäämisen osalta kuin energiatehokkuuden parantamisen osalta ja tämä ei ole vähäpätöinen saavutus

näimme silloisen kuntaministeri kiviniemen kanssa valtavasti vaivaa että saimme sen aikanaan aikaiseksi mutta ihan kaikkia asioita tähänkään nyt ei mahtunut

ihmiset jotka varmaan sinänsä aidosti ja vilpittömästi ovat ehkä eniten huolissaan maaseudusta käyttävät kaikkein kurjimpia puheenvuoroja maaseudusta

aivan aluksi haluaisin onnitella yhteistyöministeriä siitä että tämmöinen keskustelu on saatu aikaiseksi täällä ja kuten hän täällä avauspuheenvuorossaan totesi muissakin pohjoismaissa ja taisi olla jopa joillain näistä autonomisistakin alueista

sitä voidaan selittää osin sillä että taloudessa menee huonosti taloudessa menee huonosti ympäri eurooppaa ja aika harva eu maa on kuitenkaan näin hyvällä uralla kuin me olemme

minusta meillä on hieno maaseutu ja vaikka minä ymmärrän kaikki haasteet ja ongelmat jotka siellä ovat niin ei sen elinvoimaa ja houkuttelevuutta ainakaan lisää senkaltaiset puheenvuorot mitä te käytätte siitä kuinka hirvittävän kamalaa siellä on asua

pikkasen on tylsää kuitenkin että tilanteessa jossa meidän pitäisi valistuneesti puhua tulevaisuudesta sitten keskusta heittää sen perusretoriikan tupaillasta että tästä tästä ja tästä hallitus pitää aina haukkua kun eduskunnassa pääsee puhumaan

vaikka tämä ei valtavia kansanjoukkoja täälläkään ehkä sillä tavalla sykähdytä niin tämä on erittäin tärkeä asia ja on hienoa että tällä arvokkaimmalla foorumillakin asiaa poikkeuksellisesti käsitellään

itse asiassa yksi viesti joka täältä halutaan sanoa on se että varmaan ensi vaalien jälkeen valtiovalta mitkä puolueet sitten vaaleissa voittavatkaan ja hallitusta muodostavat joutuu ottamaan kantaa siihen onko tämä kuntalähtöisesti edistynyt riittävän pitkälle

sitä koskeva tiekarttatyö aloitetaan hallituksen toimesta välittömästi tämän jälkeen jo tänä keväänä ja siihen on tarkoitus laajat kansalaisryhmät ottaa monin tavoin mukaan

arvoisa puhemies

mutta se mitä haluan sanoa on että kun me käymme tätä rakennekeskustelua niin pidetään mielessä kun me esitämme jonkun tyyppistä rakennetta ratkaiseeko se jotain ongelmia vaiko ei ja miten se limittyy niihin ongelmiin mitä me olemme ratkaisemassa etteivät ikään kuin nämä laatikkoleikit ryhdy elämään omaa elämäänsä vaan pidetään aina mielessä minkä takia ylipäänsä tässä harjoituksessa ollaan mukana

vaikkei se ole hirvittävän mediaseksikästä eikä synnytä valtavan suuria uutisia niin kysymys on kuitenkin asioista jotka ihan oikeasti helpottavat ihmisten arjen asioita

sen takia siitä huolimatta että meillä on jo maailman paras peruskoulu meidän pitää parantaa sitä entisestään ja meidän pitää parantaa koko meidän koulutusjärjestelmämme kaikkia muita osasia jotka eivät muuten ole maailman parhaita tällä hetkellä

kysymys on asioista jotka joko henkilötasolla tai yritystasolla aidosti luovat lisäarvoa joko niin että se helpottaa arjen elämää tai siten että se luo isompia ja parempia markkinoita ja helpottaa byrokratiassa

sivistyksellä tarkoitetaan jotain vähän syvällisempää jotain kokonaisuuksien ymmärtämistä kokonaisuuksien mieltämistä edes pyrkimystä hahmottaa niitä miettiä erilaisia polkuja erilaisia latuja yrittää jäsentää olla aidosti monikulttuurinen suvaitsevainen kansainvälinen ja näin poispäin

ensimmäinen on se että osa rajaesteistä on aidosti vaikeita jopa mahdottomia poistaa mutta sitten taas osa on ihan turhia

ne ovat ilman muuta asioita jotka jatkossa ovat olennaisen tärkeitä

sillä että osa on vaikeita ja jopa mahdottomia poistaa viittaan siihen että meillä on kuitenkin kysymys itsenäisistä suvereeneista valtioista jotka säätävät lakeja erikseen niin helsingissä tukholmassa kööpenhaminassa oslossa kuin reykjavikissakin osin jopa nuukissa torshavnissa ja maarianhaminassa

tämä on minusta relevantti tulokulma koska kuntaliitosten yksi olennainen vahvuushan on nimenomaan se että ne poistavat tämän tyyppisen sisäisen segregaation joka johtuu erityyppisestä verotulopohjasta ja se on periaatteessa ratkaistavissa myös muulla tavoin kuin kuntaliitoksilla mutta silloin se edellyttää varsin pitkälle menevää alueen sisäistä verotulotasausta

kyllä meidän tätä asennetta pitää tässä kansakunnassa pystyä kehittämään siten että kestävällä tavalla oikeasti pyritään tätä kasvua viemään eteenpäin mieltäen että se on välttämätöntä jos haluamme hyvinvointilupauksemme lunastaa ja mieltäen myös että se ei tapahdu itsestään että se aidosti vaatii ponnisteluja varsinkin näinä aikoina

varsinkin sentyyppisillä alueilla otetaanpa vaikka verotus tai sosiaaliturva jotka monella tapaa koetaan kuuluviksi lähelle kansallista suvereniteettia meillä vain on asioita joista ajattelemme täällä eri lailla kuin joissakin muissa pohjoismaissa tai ainakin aikanaan on ajateltu ja monista syistä erilaisista lainsäädäntökulttuureista ja käytännöistä johtuen on ajauduttu ja ajaudutaan jatkossakin erilaisiin ratkaisuihin

en ole sanonut täällä enkä sano että olisin jonkun seutuhallinnon lämmin kannattaja mutta sanon että jos semmoinen tehdään sillä pitää aidosti olla valtaa

tämä johtaa käytännössä siihen että kun systeemitkin ovat maidemme monista yhtäläisyyksistä huolimatta erilaisia niin tätä kautta on syntynyt joukko sellaisia rajaesteitä joita on vaikea muuttaa ellei kokonaisia systeemeitä yhdenmukaisteta

mutta sitten taas toisaalta jos me luomme seutuhallintoa jolla ei ole olennaista valtaa ei se tarvitse vaalejakaan mutta toisaalta semmoista ei pidä rakentaakaan

muistan hyvin kun viime vaalikaudella sanoin tässäkin salissa että edustaja pekkarisen toimesta nyt on poistettu taloudelliset esteet mutta meillä on valtava määrä muita esteitä jäljellä

mutta sen lisäksi on myös aivan täysin turhia rajaesteitä sellaisia jotka ovat vain sattuneet syntymään erilaista lainsäädäntöä tai erilaista hallintoa eri puolilla pohjoismaita ilman että sitä on sen enempää ajateltu ilman että siihen liittyy mitään suurempaa kansallista intressiä ilman että on mitään varsinaista estettä sille että niitä voitaisiin yhdenmukaistaa

täällä ed

hiltunen taisi kysyä avauspuheenvuorossaan siitä pitäisikö tämmöiselle seutuhallinnolle tai mikä se onkaan antaa tehtäviä myös valtiolta

meillä on ollut tarastin työryhmää ja sen jälkeen on ollut monia muita työryhmiä ja muutama työryhmä istuu vieläkin ja pohditaan kaikkia niitä mahdollisia esteitä mitä tässä suomessa on ja olen tässä edustaja tynkkysen kanssa täysin samaa mieltä

sieltä tampereelta osattiin oikeasti aika kivalla tavalla analyyttisesti nähdä näitä metropolialueen ongelmia ilman että olisi sitouduttu joihinkin ajatuksenjuoksuihin ja lukkiuduttu joihinkin fiksautumiin mitä tietenkin täällä pitkään mukana olleille helposti käy

se vaatii aidosti sitä että tämä on aihe joka on virkamiesten agendalla itse asiassa kutakuinkin kaikissa meidän ministeriöissämme

tämä kysymys tästä raahen tutkijakompensaatiosta tullee ratkaistavaksi vielä tänä vuonna ja kehysriihessä tehtiin päätös siitä että temin pääluokasta siirretään plmlle varoja jotta se voidaan hoitaa

arvoisa puhemies

täällä muutamassa puheenvuorossa toisaalta paheksuttiin toisaalta varoiteltiin toisaalta peloteltiin että metropoliseutu kasvaa liian vahvasti

ei riitä että se lukee ministeriöitten erilaisissa toimenpidesuunnitelmissa ellei meidän virkamieskuntaamme tai ruotsalaisten tai norjalaisten virkamieskuntaan joka näitten kanssa käytännössä askartelee ja ahertaa ole jollain lailla syöpynyt että tämä on asia ongelma jonka kanssa pitää tehdä koko ajan töitä

täällä annettiin ymmärtää että uudenmaan liitto on kirjoittanut johonkin katsaukseensa arvion siitä että joku määrä lisää väkeä tulee jossain ajankohdassa ja että ei näin pidä tehdä

mutta sitten ovat nämä kysymykset tästä meluasiasta ja luvituksista ja niitten puolella kuulkaas ei vain meinaa tulla sitä edistystä millään

ei minusta tällä seudulla ole semmoista käsitystä millään organisaatiolla on se sitten entistä ytvtä tai pääkaupunkiseudun neuvottelukuntaa tai uudenmaan liittoa että tänne pitäisi saada joku määrä uutta väkeä vaan kysymys on siitä että arvioidaan että yhteiskunta joka tapauksessa kehittyy johonkin suuntaan ja että tämän seudun pitää varautua ottamaan vastaan tietty määrä ihmisiä

eli arvoisa puhemies olennaisinta olisi jalkauttaa tämä ilosanoma viesti siitä että rajaesteitten poistamisella on merkitystä koko valtionhallintoon niin täällä kuin muuallakin pohjolassa

kyllä meillä on iso rakenteellinen ongelma että senkintyyppisissä asioissa missä meillä on täydellinen kansallinen yhteisymmärrys siitä että asiassa pitää mennä eteenpäin tämä luvitus on niin vaikeata ja kankeata kuin mitä se tällä hetkellä on

itse asiassa uskallan väittää että yksi tämän seudun ongelmia muun muassa asunto ongelmien keskeisin syy on se että vuosikymmeniä on arvioitu väärin kuinka paljon väkeä tänne tulee eli eletty semmoisessa uskossa etteivät ihmiset tänne muuta ja että tämä väestönkasvu on pienempää ja varauduttu ikään kuin liian pieneen väestönkasvuun mistä nämä seuraukset aiheutuvat

en nyt ehkä keksi tähän yhtään konkreettista esimerkkiä ja voi olla että se menisi pieleen mutta epäilen että vaikkapa niissä verolaeissa joita tämä hallitus tähän eduskuntaan on tuonut ei ole ollut semmoista kohtaa missä on arvioitu syntyykö tästä uusia rajaesteitä vaiko ei

enkä minä myöskään usko että maakunnissa oikeasti toimittaisiin sillä lailla että jos uudenmaan liitto kirjoittaa paperiinsa että seutu kasvaa niin sitten ruvetaan pakkaamaan tavaroita ja muuttamaan tänne

kaikista ei ole syntynyt eikä kaikista synny mutta on myös varmasti sellaisia joista niitä koko ajan syntyy lisää vain sen takia ettemme tule yksinkertaisesti ajatelleeksi että tällainenkin keskeinen ja tärkeä ulottuvuus kuin pohjoismaiset rajaesteet on olemassa

kyllä ne ovat globaalin talouden lainalaisuudet aktiivinen aluepolitiikka maakunnissa ja muuta ja näitten jonkun tyyppinen yhdistelmä joka vaikuttaa siihen muutetaanko kaupunkeihin vai eikö

arvoisa puhemies

kaiken tämän jälkeen ja lopuksi haluan todeta että silti meidän pitää muistaa se että tuskin missään ja ehkä ei missään maailmassa ole niin vähän rajaesteitä yksittäisten suvereenien kansallisvaltioitten välillä kuin pohjoismaissa tällä hetkellä on

mutta sitten jos muutetaan tämän metropolialueen pitää olla valmis siihen ottamaan se hallitusti ja järkevästi vastaan ja siitä tässä viime kädessä on kysymys

puhemies

kyllä viesti on se jonka avauspuheenvuorossani totesin

hallitus ei halua ottaa kantaa mikä on se malli mihin täällä alueella pitäisi päätyä mutta hallituksen selkeä kannanotto on että tällä tavalla ei voida jatkaa ja tarvitaan isoja muutoksia

jos edustaja pekkarinen olisi edelleen ministeri pekkarinen niin ministeri pekkarinen täällä salissa puhuisi pitkästi siitä miten yhdysvaltain liuskekaasut mullistavat koko maailman energiamarkkinat miten se heijastuu kivihiilimarkkinoihin miten tämä pitkäaikainen talouskriisi on johtanut päästöoikeuden hintoihin miten on ollut huonoja kesiä ja niin edelleen

kaikkien kannalta olisi onnellisempaa jos kuntasektori ja kuntakenttä tällä seudulla itse pystyvät sen ratkaisemaan mutta toisaalta ja tässä on varmaan jo vähän eriäviäkin näkemyksiä loputtomiin ei voida odottaa jos ei mitään tapahdu

kaikilla näillä on varmasti dramaattisesti isompi merkitys kuin niillä muutamilla pienillä vero ja tukipäätöksillä mitä hallitus tässä jokin aika sitten vesialue aloittaessaan teki

toki voidaan myöntää että varmaan niilläkin joku merkitys on ollut varsinkin kun otetaan huomioon kaikki nämä muut asiat jotka ovat sen ympärille syntyneet täysin ennakoimattomalla tavalla